esimerkiksi suomen rautatieverkosto on syntynyt hyvin toiminnan mukaisesti ja tarkoituksenmukaiseksi vuosikymmenten ja pitemmänkin ajan kuluessa ja nyt meillä vain itse asiassa hyödynnetään päärataa elikkä pohjanmaan rataa salpausselällä kulkevaa poikkirataa turun rataa ja muu rataverkosto on savon rataa lukuun ottamatta jäänyt melkeinpä mieron tielle

samoin olen tällä paikalla kautta kaikkien kolmen vaalikauteni ollut huolestunut ambulanssiverkoston harventumisesta maakuntien reuna alueilla kuten myös lääkäripäivystysverkoston keskittymisestä

todella pienyrittäjät ovat tässä tuoneet hyvin voimakkaasti esille kritiikin aukiolojen jatkumista kohtaan

arvoisa puhemies

elikkä minä näkisin että meillä rautatieinfrastruktuuri koko verkosto pitäisi saattaa tehokkaaseen käyttöön palvelemaan elinkeinoelämää asukkaita luomaan yhteiskunnallista ja elinkeinopoliittista vaurautta tähän maahan ja siksi katson että nämä liikenneinvestoinnit pitäisi voida jatkossa irrottaa kehysbudjeteista ja nähdä osana laajempaa kokonaisuutta

minä ihmettelen sitä miksi suomeen ei todellakaan ole ensisijaisesti ryhdytty palauttamaan omaa rokotetuotantoa kun teknisesti se ei ole mitenkään mahdotonta

tähän on ajauduttu monella paikkakunnalla että seudulliset yöpäivystyksetkin ovat poissa maakuntakeskuksissa vain on yöpäivystykset

silloin matkat ovat pitkät ja on tapauksia joissa kynnys hakeutua hoitoon voi muodostua jopa kohtalokkaan korkeaksi tai muutoin itse hoitoa haittaavaksi

itse se ei muuten olisi yhtään sen kummempi onko se sunnuntai tai arki ei se itse toimitus siinä maksanut mutta kukkakauppias sitten kun hän jäi eläkkeelle sanoi että nyt koitti minullekin sunnuntai

on kysymys vain siitä haluammeko että sitä on meillä omaksi turvaksemme haluammeko että me olemme tuottamassa myös kansainvälistä turvaa

jos me olisimme joutuneet aiemmassa lintu influenssassa tilanteeseen missä nyt olemme sikainfluenssan kanssa olleet niin me olisimme saaneet täyden kuplan niistä sopimuksista joita olimme tehneet

jos tämä olisi voitu hoitaa omassa terveyskeskuksessa ilmeisesti paljon helpommalla olisi potilasta voitu hoitaa ja kivuttomammin ja paremmin kaikki olisi tapahtunut

rokotetehdas jonka kanssa oli tehty sopimukset osoittautui täysin kykenemättömäksi jos tarve olisi tullut toimittamaan sopimuksista huolimatta rokotteita

tässä eduskunnassa tehdään lakeja käytännöt muotoutuvat kulttuurit muotoutuvat ja toivon että huolimatta nyt ilmeisesti päätettävästä laista meillä löydetään ne ratkaisut jotka soveltuvat eri osapuolille asiakkaille ja joissa myös säilyisi suomalaisessa yhteiskunnassa arjen ja pyhän ero

suuressa viisaudessaan tämä keskittämisintoinen sairaanhoitopolitiikka näkee hyväksi että jatkossa olisi vain yksi ja väitetään että palvelu parantuisi tämän kautta

mutta maailmalla jos on kansainvälinen hätä silloin rokotteita yleensä saa tai sotilastarvikkeita tai muuta välttämättömyystarviketta se joka eniten siitä maksaa tai se joka ne ottaa itselleen

samoin on mahdollista jos maailmalla on keskitetty vain yhteen tai johonkin harvaan paikkaan tällainen elintärkeä kriittinen tuotanto että se on erittäin haavoittuva terroristeille

arvoisa puhemies

kun olen nyt itse myöskin ambulanssia kuluneenkin vuoden aikana muutaman kerran hälyttäen hälytyskeskukseen soiton tehnyt niin tiedän tarkoin että kaikki autot ovat yleensä yöaikaankin menossa

asell toi erittäin tärkeitä inhimillisiä varhaislapsuuden kasvatuspsykologisia näköaloja esille joille todella toivoisin menestystä tulevan eduskunnan tulevan hallituksen aikana

suomeenkin ne rokotteet tuodaan hyvin salaisesti jotta ne eivät joutuisi terroristien tai muiden pahantekijöitten välillä tuhoamiksi

varhaislapsuus luo pohjan koko elämälle ja kielteiset asiat varhaislapsuudessa saattavat vaikuttaa myös niihin kielteisiin ilmiöihin joista tänä iltana olemme muitten lakiasioiden yhteydessä puhuneet

mutta jos kaikki autot olisivat olleet maakunnan laidalta jyväskylässä niin silloin viive ambulanssin saamiseksi olisi ikävän pitkä

aivan sama kuin olisimme käymässä sotaan ja meillä olisi hyvät upseerimerkit sotilailla olisi hyvät suunnitelmat paperilla vieläpä olisi aseitakin ja vieläpä ammusten kuoriakin mutta ruuti puuttuisi

osaltaan päivähoitopaikkojen painetta saattaisi helpottaa se jos kotihoidon tuki olisi minimityöttömyyspäivärahan tasoinen edes se

ja aivan kuten täällä on todettu pidän hyvänä myös sitä että tarjottaisiin tilaisuus yksityisille ambulanssiperheyrittäjille jatkossakin

kaikkein olennaisin tehoava ennalta ehkäisevä toiminta puuttuu

asell toi hyvin tärkeitä näkökohtia joihin ihan lämmöllä yhdyn ja toivon että ne saavat sijan tulevan eduskunnan

akaan penttilä toi esille sen että kunnanlääkäriaikana yleensä lääkäriin pääsi hyvin ja palaute oli silloin asiakkailta hyvä

jos keskustelu on ehtynyt ryntäykset usko

uskon että muistot voivat vähän kultautua mutta monet kokivat näin ja kunnanlääkärit tekivät hyvin kutsumustietoista työpäivää

haluan kiittää ministeri risikkoa hyvin asiantuntevista vastauksista ja niistä toimista että hän on vaikuttanut siihen että hallitus on lisäbudjetissa osoittanut niitä varoja joita on tähän saatu

arvoisa puhemies

pidän siis vakavana ongelmana sitä että ambulanssitoiminta keskittyy yöpäivystykset keskittyvät ja katson että terveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhdistäminen ei ole kuntatalouksien kannalta ongelmatonta

se on vaatinut juuri painostusta että nämä rokotteet on saatu hankittua ja määrärahat osoitettua jotta edes tässä laajuudessa on toimittu

onneksi meillä on ollut niin kuin aiemmassa puheenvuorossa totesin joko hyvää onnenkantamoista tai hyvää varjelusta että tilanne ei ole ollut niin paha kuin se olisi voinut olla

oman kotikaupunkini kaupunginjohtaja ja sosiaalijohtaja hyvin voimakkaasti kritisoivat tätä sosiaali ja terveydenhuollon niin sanottua eheyttämistä

edelleen täällä on tuotu esille mikä olisi se vaikutus jos rokote olisi tuotettu suomessa

tätä emme voi nyt sanoa mutta jos tuotantovalmius olisi ollut lisenssillä tuotanto olisi voitu tehdä aivan hyvin suomessakin kuten sitä tehdään siellä missä nyt tehdään

arvoisa puhemies

olen varma että käsiteltävänä oleva hallituksen esitys saa perusteellisen asiantuntijakuulemisen ja sitä kautta valiokuntakäsittelyn valiokuntavaiheessa

arvoisa puhemies

terveydenhuollon ammattihenkilöiden tulee olla ehdottomasti päteviä mutta myös soveltuvia tehtäviin

ikävät tapahtumat jotka hyvin tiedämme ovat olleet syynä siihen että hallitus on nähnyt hyväksi antaa lakiesityksen jolla tahdotaan parantaa turvallisuutta

arvoisa puhemies

itse henkilökohtaisesti näkisin että niin akateeminen loppututkinto kuin onkin se ei vielä suinkaan riitä näin vaativan tehtävän hoitamiseen mitä terveydenhuollossa on vaan pitää minun mielestäni olla vielä asianmukainen vahvistus sitten terveydenhuollon taholta

katson kuitenkin että puhuminen parlamentissa ja vaikuttaminen muissakin instansseissa joihin kansanedustajina voimme vaikuttaa on paikallaan ja tuottaa tulosta

pohjimmaltaan täytyy muistaa se että väkivalta lähtee ihmisen sisimmästä lankeemuksesta pahuudesta ilman asettakin valitettavasti ihminen pystyy tekemään pahaa toiselle ihmiselle

matti ahde myöskin vrn hallintoneuvoston jäsenenä on paljon puhunut pohjanmaan pääradan kunnostuksesta ja työ on tuottanut tulosta niin että siellä työ on niissä vaiheissa kuin se on

akateeminen loppututkintohan voi olla kenen tahansa älykkään suoritettavissa mutta hän ei välttämättä ole lainkaan sovelias niihin tehtäviin joita terveydenhuollon kentällä on

elikkä ellei asian puolesta olisi puhuttu elleivät muutkin olisi puhuneet kannattaneet ja ellei olisi yhdessä tehty ratkaisuja niin asiat eivät olisi edenneet tähänkään vaiheeseen mikä on hyvin realistinen tulos

sen takia olisikin hyvin tarpeellista että meillä entistä enemmän opetettaisiin elämän ainutkertaista arvoa ihmisen arvoa lähimmäisenä jolle ei saa tehdä pahaa aidosti kymmentä käskyä jossa viides käsky sanoo

sitten meillä nykyisin eri tahoilla liikkuu huhuja niin sanotuista ulkomailla ostetuista tohtorin tutkinnoista ja näitten henkilöitten erottaminen todella niistä jotka ovat opintonsa kunnolla kotimaassa suorittaneet saattaa helposti johtaa väärinkäsityksiin hyvälläkin tahdolla tämän vuoksi olisin henkilökohtaisesti tämän kaksinkertaisen varmistamisen kannalla

eräs kunnallisjohtaja totesi

mutta tässä yhteydessä haluan tuoda esille että myöskin tieverkoston osalta ja nimenomaan sorateitten osalta ihmistä maaseudun kyliä kirkonkyliä lähellä olevien teiden osalta meillä on paljon sellaista tieinvestointia jonka arvo alenee kun siitä ei ole voitu pitää huolta

olisipa meillä vielä posti ja telelaitos monet asiat saattaisivat nyt olla paljon paremmin

meidän tulisi sitä opettaa varhaislapsuudesta lähtien rakkauden ja hyvän lähimmäisen kunnioittamisen hengessä kautta koko koululaitoksen

juuri tästä rataverkoston kokonaisuudesta haluaisin sanoa sen että meillä ahtautuvat tietyt radat jos meillä ei nähdä vaihtoehtoisia ratoja ja niitten tarjoamia kokonaisvaikutuksia

silloin ihmisten mieliin iskostuisi ajatus siitä että lähimmäistä tulee suojella lähimmäiselle ei saa aiheuttaa vahinkoa eikä tappaa

nyt kun tapahtuu kuntaliitoksia niin on pelättävissä huolimatta siitä että puhutaan asiointietäisyyksistä ja niin edelleen

me tiedämme että ensimmäisistä ihmisen vaiheista alkaen on maailmassa kuitenkin tehty väkivaltaa ja surmattu mutta sitä suuremmalla syyllä meidän tulee opettaa oikeita elämänarvoja lähimmäisen kunnioittamista

ruotsi jossa rataverkosto pääsi rappiolle on ryhtynyt kunnostamaan ratojaan ja meidän tulisi ottaa sieltä aivan oikeata mallia

että itella katsoo että jäähän sinne kuntaan suureen kuntaan yksi postitoimipaikka ja siellähän ne ihmiset muutoinkin jo käyvät asioimassa

elikkä kyllä entisten kuntakeskusten puhumattakaan kyläkeskusten kaupungin lähiöiden ja maaseutukyien postipalveluille saattaa olla uhka olemassa

ne ovat nopea ympäristöystävällinen tehokas kuljetusmuoto matkustamisen muoto mutta samalla toivon että kuljetustoiminnan osalta myöskin byrokratiaa purettaisiin ja saataisiin mahdollisimman joustavat ja mielekkäät kuljetusjärjestelyt

toki on niin että psyykkiset sairaudet ovat yksi osatekijä ja niiden auttamiseen varhaisvaiheessa tulisi voida puuttua

olisin lakialoitteellani esittänyt että vähintään niiden kuntien alueella jotka ovat menneen kalenterivuoden alusta olleet itsenäisiä velvoitettaisiin olemaan postin yleispalvelua tarjoava piste

lainsäädäntö on sitten viimeinen keino jolla järjestäytynyt yhteiskunta koettaa taata yhteiskunnan jäsenten turvallisuutta

paajasellekin minulle saapuneet sähköpostit ovat olleet yksisuuntaisesti erittäin kriittisiä tätä maahanmuuttolakiesitystä kohtaan tai suorastaan kielteisiä ja niissä on tuotu monia esimerkkejä englannista ruotsista tanskasta eräistä muistakin maista

pentti edellä että ne eri näkemykset mitä on tuotu esille maanpuolustusreserviläisjärjestöjenkin kannalta otetaan asianmukaisesti huomioon metsästäjien kannalta ja nähdään myöskin oikea ja rehti aseenkäsittely omalta osaltaan nuorison kasvatuksena

mutta joudun nyt käsiteltävänä olevan asian kohdalta katsomaan että onko juuri tässä se kohta missä meidän pitää ryhtyä niihin tutkimuksiin joita epäilty metsästysrikos tuottaa lisätyönä poliisiviranomaisille käräjäoikeuksille ja muille oikeusasteille

tein ehdotuksen että postin kuljettajien reitteihin olisi voitu kytkeä myös muita maaseudun palveluita lämpimän ruuan jakoa ehkä vanhusten luona muuta kotikäyntiä voitaisiin käydä katsomassa mikä on vointi ja tällaisella kokonaisuudella turvata maaseudun postireitit

puuttumatta noihin esimerkkeihin esitän vain toivomuksen että mikään niistä ei täällä suomessa toteutuisi

minä katson että meillä jo tällä hetkellä nimenomaan tässä suhteessa on riittävä lainsäädäntö ei vaan metsästysrikoksia koskeva vaan myös kaikki muu lainsäädäntö jota näissä tapauksissa voidaan soveltaa

elikkä minä hieman ihmettelen että juuri tässä asiassa oikeusministeri brax pitää kiirettä törkeästä rikosmuodosta ja vankeusrangaistuksesta kun muutoin on tavoitteena että meillä vankien määriä vähennetään ja ei tätä kautta aiheuteta lisäkuluja

arvoisa puhemies

toivon että eri näkemykset tulevat valiokunnassa otetuiksi huomioon siten että kansalaisten turvallisuus on mahdollisimman hyvin taattu ja että myös kouluopetuksessa kaikilla asteilla varhaislapsuudesta alkaen entistä enemmän teroitettaisiin elämän ja lähimmäisen kunnioittamista

mutta viime vaalikaudella kun työskentelin osan aikaa myös hallintovaliokunnassa kävimme niin europolissa kuin eurojustissa ja eräissä muissakin paikoissa ja siellä todettiin että kaikki se mikä on tietynlaista edistystä rajojen avautumista liikkuvuuden lisääntymistä kansainvälistymistä vapautumista on aina myöskin haaste ja ongelma viranomaisille

katson että nykyisen lainsäädännön puitteissa rikoksiin syyllistyvät voidaan saattaa vastuuseen ja erittäin hyvä ja toimiva rangaistus on metsästyskielto

kyllä paikalliset metsästysseurat tuntevat ihmiset ja he pitävät huolen että kovin kauan ei metsällä kulje semmoinen henkilö jolla on metsästyskielto

kähkönen toi täällä kysymyksen esille juuri hätätilanteesta jossa peto käy vaikka metsästyskoiran kimppuun ja silloin koiran omistaja joutuu käyttämään niitä voimatoimia joita metsästysase tarjoaa

arvoisa puhemies

on vahinko jos tämä kaksoistutkinto on todella niin kuin tohtori kansanedustaja tiusanen täällä tuo esille

näissä suhteissa jotta yhteiskunnan rauha ja toimivuus säilyy täytyy myös kaikkinaiset vaaratekijät tiedostaa aina siitä lähtökohdasta käsin että jos puhtaasti maaomaisuutta siirtyy kohtuuttoman paljon ulkomaiseen omistukseen tämäkään ei ole pitemmän päälle ongelmatonta

jos tämä lisätutkinto on vain joku opinnäytetutkinto sillä ei kyllä mitään lisäpätevyyttä tähän saada

arvoisa puhemies

minä näkisin että sen todella pitäisi olla soveltuvuustutkinto jossa selvitetään että henkilö on sovelias niin vaativiin tehtäviin kuin terveydenhuollon tehtävät ovat alkaen kielitaidosta alkaen kaikesta muustakin elämänhallinnasta

kun nyt juuri on käyty debattia komennusmiesten asemasta niin todella toivon että tässä voitaisiin löytää sellaiset ratkaisut että ne tyydyttäisivät näitä ahkeria kansalaisia jotka tahtovat tehdä työtä vähän etäämmällä kotoaan ja kotiseudustaan

eussa parhaillaan kehitellään järjestelmää jonka kautta jäsenmaiden viranomaiset saisivat tiedon kaikista unionin alueelle tulevista ja sieltä lähtevistä kolmannen maan kansalaisista

maakuntalehti keskisuomalainen on uutisoinut siitä kuinka pihtiputaalla kesti kolme ja puoli tuntia poliisin saaminen ottamaan kiinni kauppaliikkeessä häiritsevästi väkivaltaisesti käyttäytyvää ihmistä

se on niissä yliopistonäytteissä ja tämä muu olisi sitten vain tehtävään luotettavuutta soveltuvuutta

tällaisia henkilöitä suomi tarvitsee

toivon että tähän asiaan voitaisiin löytää selkeät ratkaisut niin että suomalainen työntekijä ja työ suomessa voisivat kohdata toisensa

sen tarkoituksena on helpottaa sopimuskumppaneitten kesken viranomaisten tietojenvaihtoa dna sormenjälki ja ajoneuvotietojen osalta rikollisuuden torjumiseksi

jos tähän vielä lisätään se että vähiä poliisin voimavaroja joudutaan kohtuuttomasti käyttämään tämän kaltaisten rikosten selvittämiseen joita en rikoksina olleenkaan väheksy niin joudutaan miettimään että mihinkä meidän tulisi kohdistaa voimavaroja

tässä käsiteltävänä olevassa asiassa on paljon hyvää ja paljon sellaista mikä täällä on tullut esille mutta haluaisin kiinnittää eräisiin asioihin vielä huomiota

suomen kohdalla dna tietojen vaihto pystytään aloittamaan todennäköisesti tämän kevään aikana ja sormenjälki ja ajoneuvotietojenkin vaihto lähivuosina

minä toivon että todella on niin että postipalvelut yleispalvelua tarjoavan postitoimipaikan kautta säilyisivät edes nykyisillään

tämän päivän helsingin sanomissa naispuolinen henkilö yleisönosastossa kirjoittaa kokevansa turvattomuutta niin että ei uskalla mennä iltamyöhällä autojen paikoitushalleihin koska niitten ympärillä liikkuu ihmisiä jotka vaikuttavat pelottavilta

kotipaikkakuntani haapamäki on keuruun kaupungin kakkostaajama ja täysi työ oli että saatiin postipalvelupiste jatkamaan siellä ja tiedän vastaavia tilanteita muualtakin

sopii toivoa että tällaiset turvallisuutta lisäävät viranomaisten toimet saataisiin kauttaaltaankin käytäntöön ja toimiviksi

kyllä meidän pitäisi priorisoida ihmisten turvallisuus katuturvallisuus ja meidän pitäisi priorisoida rangaistuksissa myös ihmisiin kohdistuva väkivalta

haluaisin vakavasti herättää suomessa keskustelun tässä taloudellisessa tilanteessa joka on ja jota on ennakoitavissa tulevaisuudessa missä määrin todella olisi kannattavaa juuri nyt rakentaa liikennerakennetta niin rautateitä kuin myöskin eriasteisia maanteitä kunnostaa ja rakentaa ihan uusia

kyllä postipalvelupiste on ihmisille hyvin tärkeä ja voidaan edellyttää että se kohtuullisen kokoisissa taajamissa on kävelyetäisyydellä saatavilla

tiedän että maahanmuuttajat ja vieraisiinkin uskontoihin kuuluvat odottavat sitä että me suomalaiset olisimme enemmän suomalaisia omiin arvopohjiimme tukeutuvia

minä toivon että todella harkitaan onko meillä aihetta lisätä sanktioita vai millä muilla toimilla voimme estää rikollisuutta

asun eduskunnan viikot vantaan martinlaaksossa siellä ei ole muutamaan vuoteen enää ollut lähin postipalvelupiste on myyrmäessä

näillä on nimittäin vaikutusta itse rakennuskohteen kannalta mutta erittäin paljon myös välittömiä ja välillisiä seurannaisvaikutuksia

mutta edelleen näen sen että on myös hyvä periaate jonka me suomalaiset joudumme muualle muuttaessamme ja muualla liikkuessamme kokemaan ja joka on hyvä periaate

jos me opetamme jo kouluissa aitoa eläimen kunnioitusta niin tuskinpa silloin kellään on halua lähteä tieten tahtoen eläintä väkivaltaisesti kohtelemaan kiusaamaan ja kiduttamaan